on selvää että näitä kuljetuksia havittelevat myös muut pohjoismaat mutta senpä vuoksi ratayhteys olisi saatava entistä ehompaan kuntoon jotta suomi vetäisi tässä kisassa pisimmän korren

nyt saataisiin semmoinen kokonaisarvio siitä mitä on lähdettävä viemään eteenpäin ensinnäkin meidän maakuntamme sisällä mutta tietenkin sitten myös valtakunnallinen näkemys on tältä osin tarpeen

itse tässä esitin tuumaustaukoa mutta valitettavasti tämä esitys on nyt tässä pisteessä

se tietäisi alueelle työtä ja toimeentuloa

jos siellä pahnan pohjalla vielä rahaa jossakin vaiheessa on niin tietenkin toivon tätä muoniokilpisjärvi väliä korjattavaksi samoin kuin sitten kemioulu väliä ja silloista meillä huonokuntoinen on tuo kaukosen silta joka vaatisi pikaista rahoitusta

toivon myös että tuossa budjettiriihessä elokuussa näitä liikennehankkeita myös sirotellaan eri puolille suomea

tulevaisuuden suunnitelmista ei pidä unhoittaa myöskään kolarinkilpisjärvenskibotnin eli niin sanotun jäämeren yhteyden rakentamista josta erityisesti norjan puolella ollaan kiinnostuneita

kun ministeri hautala omistajaohjauksista vastaavana ministerinä on paikalla niin kysyisinkin häneltä miten syntynyt tilanne vastaa hallitusohjelman kirjausta tästä henkilöstöpolitiikasta yhtiöittämistapauksissa

suomalainen valtiokäytäntö jossa muutoksia perustuslakiin tehdään harvemmin kuin muihin lakeihin on edelleen perusteltu ja perustuslaki on tarkoitettu kestämään ajan hammasta eikä asiassa kiirehtiminen ole hyvästä

polttoaineiden hintojen kallistuessa lappilaiset ovat lentoliikenteen osalta saaneet tuntea selkänahassaan niin lippujen kallistumisen kuin vuorojen karsimisen

mielipidetiedustelujen mukaan valtaosa suomen kansasta vastustaa presidentin vallan heikentämistä

lentoliikennettä on kehitettävä tasapuolisesti eri puolilla suomea

omasta mielestäni myös seremoniallinen presidenttiys jolla ei olisi muuta virkaa kuin käydä kuninkaallisten häissä olisi ristiriidassa suoran kansanvaalin kanssa

viime vuosina ongelmana on ollut kesäliikenne

kun ei ole ollut tietoa miten asiat lentoliikenteen osalta järjestyvät ei kesää ole pystytty markkinoimaankaan aktiivisesti

tämä ajatus lienee siintänyt radikaalimpien uudistajien haaveissa

suomalaisesta valtiosääntöperinteestä jossa tasavallan presidentti on tosiasiallinen päätöksentekijä ei mielestäni kannata luopua

tämä yhteys varmasti antaa myös tunturilappilaisille mahdollisuuden hyödyntää reittiä niin lomailun kuin työmatkailun merkeissä

rovaniemen kentälle on tehtävä satsauksia matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluyrittäjien tarpeita palvelemaan

arvoisa puhemies

mielestäni outi mäkelän esitys oppilaskuntien perustamisesta perusopetukseen on kannatettava

myös kemintornion ivalon ja enontekiön kentät kaipaavat kehittämistä

silti tasavallan presidentin toimivaltuudet ovat edelleen kansainvälisesti vertailtuna aika suuret ja presidentti halonen on myös käytännössä hyödyntänyt perustuslain suomia toimivaltuuksia

osallisuuteen ja vaikuttamiseen ei synnytä vaan siihen kasvetaan ja näenkin että oppilaskuntatoiminta antaa hyviä valmiuksia koululaisille paitsi vaikuttaa siihen koulun ja lähipiirin omiin asioihin myös yhteiskunnallisiin asioihin laajemminkin

tavoitteena tulee olla niin kesäliikenteen kuin ulkomaan reittiliikenteen kasvattaminen

lentoliikenteellä on ratkaiseva merkitys lapin matkailuelinkeinon ja teollisuuden yhteystarpeille

presidentin valtaoikeudet olivat yksi suurimpia kysymyksiä jo nykyisestä perustuslaista päätettäessä

uusia mahdollisuuksia matkailun kehittymiselle antaa myös valtakunnanrajan takana oleva pajalanylläksen lentokenttä jota laajennetaan vinhaa vauhtia

enontekiön lentoaseman terminaali on käynyt viime vuosina kasvavan joulumatkailun ja charterlentojen ansiosta ahtaaksi

vaikka työllisyyskehitys on ollut heikkoa emme ole antaneet periksi työttömyyden nujertamiseksi

valtio on laskusuhdanteen aikana pyrkinyt omalla panoksellaan säätelemään työn tarjontaa muun muassa investoimalla voimakkaasti työllistäviin hankkeisiin kuten liikenne ja rakennusteollisuuteen

enontekiön reittilentoliikenne tulisi saada valtion ostoliikenteen piiriin

nimensä mukaisesti pykälässä määritellään toimivallan jako kansainvälisissä asioissa

tässä edellä edustajat ovat puhuneet paljon nuorista ja hallitus on panostanut voimakkaasti myös nuoriin

nämä olivat tärkeitä kysymyksiä jo nykyistä lakia säädettäessä jolloin pyrittiin löytämään toimiva kompromissi erilaisia vaatimuksia yhteen sovittaen

nuorisotyöttömyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ opiskelu kuntoutus tai harjoittelupaikka

kyllähän tätä lakiesitystä ovat vauhdittaneet nämä lähihistoriassa olleet myrskyt ja niistä johtuneet sähkönjakelun keskeytykset ja hyvä pyrkimys on edistää tällä esityksellä sähköjohtojen maakaapelointeja ja parantaa tätä kautta sähkönjakelun toimintavarmuutta

nuorisotakuu on vahva viesti siitä että kaikista välitetään

kunnissa on aloitettu ohjelma jonka tarkoituksena on ottaa kunnat yhä tiukemmin mukaan suunnittelemaan työttömille tarkoitettuja palveluita ja vaihtamaan kokemuksia parhaista käytännöistä

perustuslain muuttaminen edellyttää vähintään kahden kolmasosan enemmistöä

mutta yhdyn kyllä edelliseen puhujaan edustaja auttoon siinä suhteessa että iso savotta on edessä jos valtakunnallisesti lähdetään tätä maakaapelointia hyvin laajassa mittakaavassa tekemään jo kustannuksiltaan mutta silloin tämä on järkevää kun tehdään näitä uusia tieinvestointeja ja muutoin että siinä vaiheessa sitten näitä maakaapeleita vedetään siinä samassa yhteydessä

tässä asiassa ei siis hallituspuolueiden yksimielisyys riitä

myös nykyisen perustuslain osalta toimittiin niin

esimerkiksi hollannissa julkisten hankintojen kriteerinä on työllistävyys

ensisijaisesti tässä työllisyyden kuntakokeilussa panostetaan niihin jotka ovat olleet pitkään työttöminä

mutta sinänsä pidän kuitenkin hyvänä sitä että tälle ei lainsäädännöllisiä esteitä ole ja pyritään siihen tällä esityksellä että ei aiheuta vaaraa liikenteelle tai myöskään tienpidolle

tärkeää on että työttömyysjaksolla suhde työmarkkinoihin säilyy

erilaiset tukityöt työttömyysjaksojen välillä edistävät työttömän mahdollisuuksia pysytellä työmarkkinoiden liepeillä siten että suhdanteen parantuessa on helpompaa hypätä takaisin vapaille työmarkkinoille

arvoisa rouva puhemies

satonen osui naulan kantaan

ja mitä hallitus tekee

työllisyyden hoito on täysin laiminlyöty työllisyysmäärärahoja leikataan yliopistojen henkilökuntaa irtisanotaan ja työehtoihin tehdään jatkuvasti esityksiä heikennyksistä

arvoisa herra puhemies

täytyy sanoa että olipa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro ponneton

itse monen muun suomalaisen tavoin ja tässä salissa olleen tavoin olisin toivonut että perussuomalaiset olisivat tulleet hallitukseen laittamaan kotimaan asioita kuntoon

sitten vielä yritätte pakottaa ihmiset ilmaistyöhön

suhteiden säilyminen työnantajiin edistää takuuvarmasti kokopäiväistä työllistymistä jatkossa

mutta ei sen sijaan portugalia keppihevosena käyttäen he ravasivat oppositioon

edustaja tiilikaiselle on kyllä sanottava että itse tulen kaukaisimmasta maakunnasta lapista ja olen syntyisin lähestulkoon pienimmästä kylästä siellä

täytyy sanoa että teidän hallituskauttanne seuranneena aluepolitiikka ajettiin alas eikä sitä harjoitettu lainkaan

maailma muuttuu ja kokonainen toimiala voi hävitä työpaikat mukanaan

sen sijaan minulla on uutinen eiliseltä yleisradion sivuilta

lapin kunnat saamassa miljoonia pelkästään sen myötä että hallitus poistaa kiinteistöverot valtionosuuden tasauksesta

sen lisäksi meille tulee erillinen itä ja pohjois suomen kehittämisohjelma

arvoisa herra puhemies

muutos on varmasti jokaisen kehittyvän yhteiskunnan vitsaus mutta myös mahdollisuus

täytyy sanoa että maakunnat eivät kuihdu vaan päinvastoin kukoistavat tämän ohje

muutosta ei kuitenkaan pidä pelätä

hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn lainsäädännön muutoksen joka helpottaa palvelusetelien käyttöä

olennaista on tunnistaa ja ennakoida tilanteita ja toimia jo vähän ennen kuin kokonainen tehdas lakkautetaan tai uusi tekniikka syrjäyttää aiemmin käsityönä tehdyn homman

esitystä voi perustellusti pitää tämän vaalikauden keskeisimpänä terveyspalvelujärjestelmän ideologisena uudistuksena

hallitus on pyrkinyt vastaamaan suomen talouden näivettymisen katkaisemiseksi sekä työllisyyden parantamiseksi monella eri rintamalla

en puhukaan siis niistä vaan opetusministeriön laatimasta muistiosta joka on karua luettavaa näitten säästöjen vaikutuksista

esitys jättää kunnille suuren harkintavallan sillä kunnat saavat päättää otetaanko palveluseteli käyttöön mitä palveluita sillä saa ja mikä on sen arvo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

palveluita voisi ostaa kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta

myös asiakkaalla on harkintavaltaa sillä hän voi kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta jolloin kunnan tulee ohjata asiakas muulla tavoin järjestettyjen kunnallisten palvelujen piiriin

nämä seikat vaikuttavat lapsen kognitiiviseen sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen sekä sitä kautta myöhempään koulumenestykseen

mallia uuteen järjestelmään on haettu ruotsista jossa väsyttiin yksityisten palveluiden kilpailuttamisen tuomiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin ongelmiin

hallitus hyvä herätkää

tämä oli hyvä asia

tästä tehtiin johtopäätös

kunta jätetään yksin vastaamaan palvelusetelin käytön kokonaisuudesta eikä palvelujen seurantaa tai muuta valvontaa ole huomioitu

palvelusetelin käytön laajentamista perustellaan erityisesti sillä että se lisäisi potilaan valinnanvapautta

ennemminkin pelkona on että terveyskeskuksiin ja syrjäseuduille on entistä vaikeampi saada ammattitaitoista henkilökuntaa kun yksityistä sektoria tuetaan entistä enemmän

tapasimme pari viikkoa sitten rovaniemellä asianajajia ja he kertoivat että oikeudenkäyntikulujen pelotevaikutus on jo sitä luokkaa että siviilipuolella asiat ovat vähissä

setelin arvo voi olla samansuuruinen kaikille kuntalaisille tai riippua saajan tuloista

tämä on kyllä huolestuttava kehitys ja toivonkin että nämä tuomioistuinmaksut eivät vaaranna vähävaraisten asemaa viedä asioita oikeuteen

arvoisa herra puhemies

olennaista uudistuksessa on se ettei setelin tarvitse jatkossa kattaa hoidon kustannuksia niin paljon kuin asiakkaan omavastuuksi jäisi jos asiakas valitsisi kunnan tuottaman palvelun

tämä ilmenee myös sitä kautta että kun tätä verkostoa on nytten karsittu niin käräjäoikeus hovioi keus kuin hallinto oikeusverkostoa niin kustannuksia sälytetään asiakkaitten maksettavaksi

monilla paikkakunnilla rajalla kaupan osuus on ylimitoitettu asukaslukuun verrattuna

arvoisa rouva puhemies

toivon kyllä tämän otettavan huomioon ja kysyn vielä ministeriltä miten nämä oikeusapupalvelut tulevat järjestettäviksi tulevaisuudessa koska hallinnollisia paikkoja on vähennetty

samoin matkailun osalta on valitettavaa että nuo matkailuvirrat ovat kääntyneet suomesta venäjälle päin eli pietarissa esimerkiksi on hotelleja joita voi varata puoleen hintaan ja syöminen on edullista

harmaa talous vaikeuttaa oikein ja rehellisesti toimivien yritysten kilpailuedellytyksiä ja se heikentää osaltaan veropohjaa ja kasvattaa myös painetta verojen korotuksiin

mutta toivoisi että tämä virta kääntyisi pian takaisin suomen suuntaan ja tulisi matkailijoita entiseen tapaan

keskustelin erään te keskuksen johtajan kanssa näiden työllisyysmäärärahojen riittävyydestä ja hän sanoi että on ollut ennenkin tilanne paha mutta ikinä ei näin paha

tässä keskustelussa olisi kyllä faktat erotettava tiuhaan maalatuista uhkakuvista

sukusuhteet ovat siinä määrin höllentyneet kuin myös sitten ei välttämättä rintaperillisiä ja niitä läheisiä ihmisiä siitä lähiympäristöstä löydy joille tämä tehtävä voitaisiin uskoa

asiakasmaksun ja palvelusetelin omavastuuosuuden kytköksen poistamisella on myös se vaikutus että palvelusetelillä hankittavien palvelujen omavastuuosuudet eivät enää kuulu maksukaton piiriin

pidän täysin edesvastuuttomina osaa edustajista tai niitä poliitikkoja jotka lietsovat aiheettomia pelkoja myös näitten nuorten keskuudessa jotka miettivät nyt sitä mihin he syksyllä hakeutuvat

siinä tulee kyllä kysymykseen viranomaisyhteistyön lisääminen samoin kuin niin poliisi syyttäjä kuin tuomioistuinlaitosten resurssien vahvistaminen

tunnen itse tuon lapin tilanteen kaikkein parhaiten

siitä olen tyytyväinen että arktiset asiat ovat kulkeneet kuitenkin omia latujaan eli on pystytty pitämään näitä kontakteja ja yhteyksiä yllä ukrainan tilanteesta huolimatta

kyllä tällä hetkellä on harmillista se että kiinnijäämisriski on tässä niin pieni ja sanktiot osaltaan ovat myös pieniä joten kyllä tähän tulee panostaa aikaisempaa voimakkaammin varsinkin tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa missä puhumme hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolosta ja jatkosta

tuosta kieliasiasta vielä sanon että esimerkiksi sallan rajalukio on tärkeä

mutta ideana on että ilmoittamalla vapaaehtoisesti veronkiertonsa voi välttyä rikosoikeudellisilta seuraamuksilta eli tätä kutsutaan tehokkaaksi katumiseksi